arvoisa puhemies

siinä varmasti keskeisenä syynä oli se että valiokunnassa oli kova paine ylipäätään saada laki hyväksyttyä ilman muutoksia joten tällainen pykälämuutos sitten selvästi siellä oli vastatuulessa

mielestäni suomalainen työ on aina ekoteko ja siksi ilmastolain pitäisi tarkoittaa sitä että sillä pyritään varmistamaan investointien ja työpaikkojen tulo suomeen jolloin globaalisti pystytään oikeasti vähentämään päästöjä

mutta tämä on aivan varmasti sellainen asia että jos sitä ei nyt saada kuntoon niin siihen hyvin pian tulemme eduskunnassa palaamaan he jotka täällä tulevilla valtiopäivillä työtä tekevät

jos verrataan ja sallittakoon nyt tämä esimerkki vaikka tämä laki käsitteleekin päästökaupan ulkopuolista sektoria sähköntuotantoa niin suomessa sähkö voidaan tuottaa puolella niistä päästöistä mitä yhdysvallat tekee neljäsosalla siitä mitä kiina

sen takia hiilivuoto joka eun epäonnistuneen ilmastopolitiikan seurauksena on ollut aivan ilmeistä on johtanut globaalisti vain päästöjen lisääntymiseen

siinähän hallituksen esityksessä esitettiin ja nyt myös mietinnössä on ajatus että valtiolle kuuluu kaksi kolmasosaa tästä kestävän kalastuksen mukaisesta tuotosta ja paikallisille erityisperusteisen kalastusoikeuden haltijoille yksi kolmasosa

mielestäni inarinjärvellä tulee noudattaa tätä pääsääntöä joka muutenkin on voimassa elikkä puolet valtiolle ja puolet erityisperusteisten kalastusoikeuksien haltijoille

ei nyt tämän pitempää puheenvuoroa

arvoisa puhemies

edelleen kyllä ihmettelen sitä kehää joka tässä kiertää sen suhteen että aina puhutaan niistä yhtiöistä mitkä eivät ole mukana

arvoisa herra puhemies

vankeuslain uudistus on käsittääkseni juuri nyt lausunnoilla

siellä ovat mukana suomalaiset metalliteollisuuden lippulaivat jotka tuottavat maailman puhtainta terästä

hyvä niin että vankeuslakia ollaan uudistamassa koska meno suomen vankiloissa on mennyt ilmeisen hurjaksi

kysyn edelleen mikä on se vasemmistoliiton vaihtoehto turvata sille suomalaiselle työlle se voima energia millä se työ maailman puhtaimmalla resurssitehokkaimmalla tavalla täällä suomessa tehdään

eduskunnan oikeusasiamiehen tulkintojen vuoksi huumausaineiden vientiä vankiloihin on hyvin vaikea estää

tuomittujen rikollisten oikeuksien turvaaminen tuntuu suomalaisessa oikeudenkäytössä saavan epätarkoituksenmukaisen suuren roolin

arvoisa herra puhemies

kun vetoatte näihin euroopan maihin länsi euroopan maihin niin kuin oras tynkkynen sanoi niin ainoastaan ruotsissa ranskassa latviassa liettuassa ja itävallassa on pienemmät päästöt kuin suomessa

sijaisvanhempia olisi varmasti mahdollista löytää nykyistä enemmän jos helpotettaisiin mahdollisuutta sijaisvanhemmuuteen ilman että lasta pahoinpidelleet ja muutenkin kaltoin kohdelleet biologiset vanhemmat tulevat aina automaattisesti mukana

aikooko mi nisteri kunnioittaa kansanvaltaa ja sisällyttää nämä eduskunnan enemmistön vaatimat parannukset muun muassa vankeuslakiin kun asia ministerin pöydälle palaa

niin isoja ovat kuitenkin nykyisen mallin epäonnistumiset että isoja periaatteellisiakin korjausliikkeitä on oltava valmius tehdä

haastankin ministerit ja meidät kaikki pohtimaan onko esimerkiksi huumeongelmaisten ja väkivaltaisten biologisten vanhempien oikeus lapseen vahvempi kuin lapsen oikeus turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen

arvoisa puhemies

silloin tämä viljelijäväestölle tuleva parannus ennen kaikkea aktiivitiloille kohdistuva parannus siinä että maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautus jatkuu on aivan reilu kädenojennus maatalousväestön suuntaan

haluan aivan erityisesti kiittää nyt tässä edustaja lipposta ja edustaja mustajärveä erittäin asiantuntevista ja ennakkoluulottomista puheenvuoroista

olen itse kokenut niitä samoja kokemuksia nuorena koululaisena tuolla muoniossa joihin edustaja lipponen tässä viittasi

itse asiassa minun oma ensimmäinen kokemukseni tuulivoimapaikkakunnalla elämisestä on jo enontekiöltä aivan lapsuusvuosilta ja olen päässyt näkemään varsin läheltä sitä evoluutiota jota tuulivoimaloiden kehitys on ollut

jos sinne tämänkaltaista energiantuotantoa rakennetaan niin se kyllä pilaisi koko tämän matkailuelinkeinon mahdollisuuden puhumattakaan sitten tuulivoiman haitallisuudesta energiantuotannon kannalta

tuulivoima kuluttaa valtavasti voimavaroja joita joudutaan käyttämään sähköverkon vahvistamiseen kun tulee tämänkaltaista kutsuisin sitä negatiiviseksi säätövoimaksi joka siis tuottaa sähköä silloin kun tuulee elikkä käytännössä milloin sattuu

haastaisin kyllä valiokunnan puheenjohtaja korhosta vielä tässä keskustelussa pohtimaan sitä että kun todella tuulivoimalle asetetaan korkea takuuhinta ja toisaalta sitten politiikkaa suunnataan siihen suuntaan että tuulivoimasta tulisi myös taloudellisesti itsessään kannattavaa niin tämähän on ruokkimassa sen kaltaista kehitystä jossa ne tahot joilla on pääomia sijoittaa tuulivoimaan saavat joko takuuhinnan kautta veronmaksajien rahaa suoraan tai sitten sähkönkäyttäjiltä niin korkeaa sähkön hintaa markkinaehtoisesti että kaikkein heikko osaisimmilla ei ole enää varaa sähköön siinä määrin kuin me sähkön tämän päivän arjessa ymmärrämme tällaisena kotitaloudelle välttämättömänä hyödykkeenä

arvoisa herra puhemies

haluan kiittää ministeri risikkoa että hän tätä tärkeää lainsäädäntöä pontevasti edistää ja näin meidän euroopan kansalaisten arkea helpottaa

tämä eurooppalainen lääkemääräys on tärkeä varsinkin esimerkiksi työnsä vuoksi paljon eu jäsenmaasta toiseen liikkuvien osalta

ministeri kuvasi hyvin sitä miten tämä lääkemääräys käytännössä liittyy tähän lääkeaineeseen ei niinkään lääkkeen tuotemerkkiin tai lääkkeisiin mihin ehkä me suomalaiset olemme tottuneet ja kuvasi myös sitä että tällä ei määrätä huumausaineita taisi olla sana jota ministeri käytti vai huumeita

mutta näin syysflunssa aikana kysyisin ministeriltä sitä menevätkö kaikki tällaiset kolmiolääkkeet jopa ihan tällainen tavallinen yskänlääkekin sitten ikään kuin lain tavoittamattomiin jos näitä huumaavia aineita ei pysty määräämään

ymmärrän että tämä taistelu huumausaineita vastaan on tietysti se pääprioriteetti johon meidän kaikkien tulee sitoutua mutta kysyn tarkennuksena sitä miten tällaiset tavalliset ja hyvin yleisesti vaikkapa flunssan hoidossa käytettävät kolmiolääkkeet sitten ovat

lisäksi kysyn sitä kuinka realistisena ministeri pitää sitä että tämä sähköinen lääkkeen määrääminen saadaan euroopan tasolla käyttöön kun se ei aivan täysin vielä suomessakaan toimi ja meillä kuitenkin valmiuksien pitäisi lähtökohtaisesti olla aika hyvät tässä asiassa

arvoisa puhemies

kun edustaja korhonen totesi että tämä on aiemmin ollut yksimielinen politiikka niin mielestäni alkaa olla korkea aika meidän uskaltaa käyttää sen kaltaisia puheenvuoroja kuin tässäkin keskustelussa on nyt käytetty niin että todella kriittisesti suhtaudumme siihen millä keinoin suomi pyrkii saavuttamaan sinänsä tärkeän tavoitteen päästä päästöttömään energiantuotantoon päästä enemmän omavaraiseen energiantuotantoon jotta vahvistamme kansantalouttamme keinoilla jotka ovat ympäristön kannalta todella kestäviä

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys ja valiokunnan tekemä mietintö on sinänsä varmasti hyvä ja aivan kuten edustaja edellä kuvasi on järkevämpää tehdä kaapelointia tienlaitaan kuin metsään se on aivan selvä kustannuskysymys niin kaapeloitaessa kuin huollettaessa

mutta kyllä silti toivon että tätä lakia sillä tavalla harkiten käytetään että kun nyt näiden viimeaikaisten myrskytuhojen jälkimainingeissa on lähdetty suunnittelemaan todella voimallista ja nopeaa koko sähköverkon kaapelointia niin tältä osin mietittäisiin myös sitä että kun nyt jo ja uskallan väittää suomessa olosuhteet huomioon ottaen on yksi maailman toimitusvarmimmista sähköverkoista ja maailman parhaasta lähdetään tekemään täydellistä niin rajakustannus arvoisa puhemies nousee kyllä todella valtavaksi

mielestäni tämä täytyy uskaltaa sanoa ääneen ja lähteä tekemään sen kaltaisia politiikkamuutoksia jotka voivat johtaa siihen että saamme sillä veronmaksajien eurolla kaikkein eniten päästötöntä kotimaista energiaa

sitä saadaan muista lähteistä

yleiskeskustelu on

arvoisa puhemies

edustaja nylander paheksui tätä britannian tilannetta ja näinhän se on

monissa länsimaissa energiamarkkinat on saatu niin sekaisin että mitään markkinaehtoisia ratkaisuja ei enää ole vaan veronmaksajat joutuvat tukemaan kaikkia energiamuotoja

kun nyt suomessa olisi markkinaehtoinen ratkaisu jossa yksityisoikeudelliset toimijat haluavat tuoda miljardi investoinnin suomeen tuhansia rakentamisaikaisia työpaikkoja tuhansiin kohoavan käytönaikaisen määrän työpaikkoja ja varmistaa sitten meidän metalliteollisuuden meidän muitten teollisuudenalojen tulevaisuuden niin te sitten vastustatte tätä

totta kai siinä vaiheessa kun sähköverkkoja aivan luonnollisesti uusitaan uusia tieyhteyksiä rakennetaan ja niihin voidaan helposti ja kustannustehokkaasti näitä kaapelointeja tehdä niin ilman muuta silloin se on paikallaan

siis kun täällä edustaja tynkkynen esimerkiksi kysyi mihin tämä energiapolitiikan murros länsimaissa on johtanut se on johtanut siihen että työpaikat ovat karanneet kiinaan

siellä saasteet jotka hiilidioksidin mukana leviävät yhteiseen ilmakehäämme ovat juuri aiheuttamassa sitä ilmastonmuutosta jota yhdessä haluamme torjua

tähän se politiikan muutos on johtanut ja nyt me haluamme torjua sitä

toteutetaan tämä hanke

ja kun todella toivottavaa on myös se että ikäluokkien kunto kohenee niin näin ollen voisi olettaa että myös suurempi osa ikäluokasta kykenee palveluksen suorittamaan

tuossa keskustelun kuluessa edustaja soini toikin toki myöhemmin omassa puheenvuorossaan esille sen että oli ollut reissussa ja siksi on saattanut jäädä huomaamatta näitä investointiasioita kotimaassa

mutta vaikka tornion terästehtaan investointi oli aivan erinomainen asia ja tämmöinen suomen taloutta eteenpäin vievä tekijä niin se ei suinkaan ole ainoa asia mitä esimerkiksi tuolla pohjoisessa suomessa on tapahtumassa

mutta kieltämättä keskustelun kuluessa on käynyt selväksi myös se että vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa tämä keskustelu on vaikeaa koska heti kun esitetään että pitäisi lähteä energiaa tuottamaan sieltä tulee lista että ei saa rakentaa ydinvoimaa ei saa nostaa turvetta metsät pitäisi suojella ei saa rakentaa vesivoimaa ja jokaiseen kysymykseen ja ehdotukseen vastataan ei ei ei

vapon ja metsäliiton biodieseltehdasinvestoinnista on tehty sijoituspaikkapäätös kemiin

siksi on todella tärkeää että laaja parlamentaarinen enemmistö tässä nyt on esittänyt vastuullisia vaihtoehtoja pääministerin esittelemät toimenpiteet lisäävät suomen omavaraisuutta ja vahvistavat kauppatasettamme mutta ennen kaikkea estävät sitä ilmastonmuutosta

aivan lähiaikoina odotetaan vastaavalla tavalla fennovoiman ydinvoimalainvestoinnista sijoituspaikkapäätöstä ja hyvin pian niin kuin hallitusohjelmaankin on kirjattu siitä päästään myöskin tekemään ihan rakentamispäätöksiä joten kyllä suomessa on kotimaassa mahdollisuuksia joihin panostamalla saadaan uutta työtä toimeentuloa sitä kautta hyvinvointia

näillä toimenpiteillä suomen hiilidioksidipäästöt vähenevät

kuten pääministeri hienosti aloitti puheensa maapallo on lainassa jälkeemme tulevilta sukupolvilta joten kiitän pääministeriä vastuullisesta politiikasta

on äärimmäisen tärkeää että hallitus myös näitä asioita on sitoutunut edistämään ja minun mielestäni on melkoista vähättelyä opposition edustajilta jos näitä ei esiin nosteta

sen sijaan tässä on tärkeää nostaa esiin että esimerkiksi kaivostoiminnan osalta missä on valtavasti mahdollisuuksia nähtävissä nämä luvitusprosessit suomessa laahaavat huomattavasti jäljessä verrattuna vaikka ruotsiin

nämä ovat sen tyyppisiä asioita mihin toivoisi oppositionkin kiinnittävän huomiota mitä hallitus voisi hyvin pienillä toimilla viedä parempaan suuntaan ja missä sitten löydettäisiin uutta työtä ja toimeentuloa suomeen

mutta tämmöinen pelkkä haukkuminen ja vähättely opposition taholta ei vie kyllä mitä

tosiaan tässä lisätalousarviossa on paljon hyviä yksityiskohtia joilla pyritään vauhdittamaan kansantalouden kasvua ja kampeamaan suomea pois tästä vaikeasta velkaantumisen suosta johon olemme viime vuosina kansainvälisen talouskriisin ja siitä seuranneen maailmanlaajuisen taantuman seurauksena vajonneet

kiinnittäisin kuitenkin huomiota yhteen yksityiskohtaan joka on mielestäni asia mikä tässä asian eduskuntakäsittelyssä tulee ottaa huomioon

tämä on seurausta petokantojen vahvistumisesta ja mielestäni tämä on senkaltainen kehitys johon tulisi ensinnäkin puuttua sen osalta että vahingot eivät joka vuosi kasvaisi

arvoisa herra puhemies

mutta koska vallitsevasta petopolitiikasta johtuen nämä vahingot kasvavat niin mielestäni vahingot tulee elinkeinonharjoittajille täysimääräisesti korvata

mutta jos ollaan aivan rehellisiä niin tänä päivänä kunnat ovat joutuneet erilaisten kuntayhtymien rengeiksi

nyt kuitenkaan tässä lisätalousarvioesityksessä näin ei toimita ja tämä on kyllä elinkeinon näkökulmasta täysin kestämätöntä

on erillinen kuntayhtymä kansanterveystyölle erillinen kuntayhtymä sairaanhoidolle erillinen kuntayhtymä koulutukselle jätehuollolle erityishuollolle maakunnan edunvalvonnalle ja niin edelleen

ylipäätään on mielestäni vastoin hyviä budjetointiperiaatteita että vuodesta toiseen tämä tarvittava määräraha aliarvioidaan

petopolitiikassa ei ole tapahtunut senkaltaisia muutoksia jotka tämän määrärahan tarvetta olisivat vähentäneet joten on kestämätöntä että alun perinkään näihin korvauksiin ei varata riittävästi rahaa

mielestäni edustaja paatero käytti kyllä erittäin hyvän puheenvuoron aiemmin todetessaan että kun näistä eri mallien nimistä keskustellaan silloin vain väistetään tätä todellista puheenaihetta eli sitä tarvetta joka meillä on palauttaa tämä todellinen kunnallinen itsehallinto

petojen aiheuttamien vahinkojen korvaukset tulee poronhoitajille ja muille vahinkoa kärsineille maksaa täysimääräisesti

arvoisa puhemies

harmillisesti edustaja pekkarinen juuri poistui salista kun meillä oli tuossa hetki sitten keskustelua tästä maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta

mutta en sitten mene siihen vaan haluan toki tässä puheenvuorossa kiittää hallitusta tästä panoksesta jonka hallitus on tehnyt jotta tämä raamiratkaisu työmarkkinoilla saatiin

on aivan selvää että tämä turvaa ostovoiman kehitystä palkansaajille ja vakaa ja ennustettava kustannuskehitys on äärimmäisen tärkeää suomalaisille yrityksille

myös työelämän laadulliset parannukset ovat mitä erinomaisimpia joten siinä mielessä vaikkapa edellinen puheenvuoro edustaja kymäläisen puheenvuoro tuossa hyvin kuvasi niitä positiivisia tuntemuksia joita itsellänikin tämän sopimuksen suhteen on

aivan yhden asian haluaisin nostaa esiin koska on totta että osa palkansaajista ei kuitenkaan ole tämän historiallisen laajan raamisopimuksen piirissä ja siellä yksi avainala finnairin lentäjät on tietyllä tavalla oireellisesti nyt jäänyt jälleen yhteisen sopimuksen ulkopuolelle

suomalaista lentoliikennettä on viime vuosina vaivannut työrauhan puute ja haluaisinkin esittää vakavan vetoomuksen sekä omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri hautalalle että elinkeinoministeri häkämiehelle ja työministeri ihalaiselle että tähän suomen lentoliikennettä viime vuosina vaivanneeseen ongelmaan valtiovallan toimin lähdettäisiin hakemaan sellaista ratkaisua että siellä työrauha säilyisi

arvoisa herra puhemies

täytyy kiittää ministeri kyllöstä että hänen aikanaan tätä katsastuslain uudistusta ja monia parannuksia joihin tässä monissa puheenvuoroissa on jo viitattu viedään eteenpäin

täytyy kiittää ministeriä siitä että hän myös jaksaa täällä tätä keskustelua aktiivisesti seurata ja olla vastaamassa sitten myös kysymyksiin

lentoliikenteen lakkoilusta on tullut pullonkaula erityisesti suomen matkailuelinkeinon kehittymiselle ja tämähän on sitä isompi ongelma mitä pohjoisemmaksi suomessa mennään ja kun matkailu pohjoisessa suomessa on hyvin sesonkiluontoista niin siellä sitten viikonkin lakko voi aiheuttaa yrittäjän ja yrittäjän työntekijöiden näkökulmasta kohtuuttomia seurauksia siinä vuodenkierrossa

mutta oikeastaan en halua ministeriltä tässä vaiheessa mitään kysyä vaan ennemminkin kiitän valiokuntaa hyvästä mietinnöstä

tämän lakiehdotuksen pohjalta on varmasti hyvä lähteä lisäämään kilpailua ja palveluntarjontaa katsastusalalla ja siten saada kustannuksia alentava vaikutus aikaan

uskon että suomalainen katsastustoiminta säilyy laadukkaana tulevaisuudessakin ja täyttää sen tehtävän joka tälle toiminnalle on asetettu

yksityiskohtana voisin ottaa vaikka tuohon edustaja mäkipään puheenvuoroon sen verran kiinni että mielestäni näen merkittävänä parannuksena tämän että jatkotarkastusta ei tarvitse tehdä samassa toimipisteessä kuin missä tämä katsastus on aiemmin suoritettu vaan katsastuksessahan täytyy olla samat kriteerit jokaisessa toimipisteessä jolloin ilman muuta täytyy lähteä siitä että se voidaan tehdä missä tahansa ja tämä on kuluttajan näkökulmasta vain arkea helpottava uudistus

uskon että suomalaiset huoltamoyrittäjät jotka pystyvät näin omaa toimintaansa laajentamaan tai vastaavasti sitten katsastusyrittäjät jotka pystyvät huoltamotoimintaan ehkä laajentamaan tämän myötä tekevät hyvää ja vastuullista työtä ja toimivat lain mukaan

totta kai uutta lainsäädäntöä on liikennevaliokunnankin ja eduskunnan syytä seurata mutta uskon että kokonaisuutena tämä on hyvä ja voimme tässä ensimmäisessä käsittelyssä hyvillä mielin lain sisällön hyväksyä

arvoisa puhemies

ministeri grahn laasonen on tänään ilmoittanut että hallitus tekee konkreettisia toimia ja tuo esityksiä vielä tälle eduskunnalle käsiteltäväksi miten näitä lupamenettelyjä kevennetään ja nopeutetaan

arvoisa puhemies

haluan kiittää edustaja pelkosta hyvästä aloitteesta ja useita edustajia tässä edellä jo hyvistä puheenvuoroista

siksi ihmettelenkin sitä miksi keskusta nyt sitten täällä suhtautui näin vähättelevästi esimerkiksi edustaja kalmarin puheenvuorossa tähän äärimmäisen tärkeään työhön jolla niitä uusia työpaikkoja nyt hallitus konkreettisesti suomeen tuo

tosiaan anniskelu elinkeinona on erittäin työllistävää se on verotuloja tuottavaa ja anniskelun kautta alkoholin nauttiminen tapahtuu myös valvotusti

hyvänen aika ministeri grahn laasonen on ollut ministeri vasta muutaman viikon ja hän on varmasti tehnyt jo enemmän hyviä päätöksiä lupamenettelyjen keventämiseksi kuin aiemmat ympäristöministerit viimeisen seitsemän vuoden aikana

mutta arvoisa puhemies pari sanaa näistä verotuloista joita tietysti tässä ajassa suomen verokarhu kovasti pyrkii hamuamaan

koska alkoholia joka tapauksessa juodaan on kulutusta näistä edellä mainituista syistä syytä suunnata anniskelupaikkoihin pois kodeista pois kaduilta pois puistoista

nämä ravintola alan toimintaedellytykset ovat aivan keskeinen osa suomalaisen matkailualan toimintaedellytyksiä

edustaja kalmarille

ja mielestäni tämä opposition viljelemä slogan siitä että tämä paketti ei käännä suomen suuntaa ei varmasti tämä paketti vaan suomalainen työ kääntää suomen suunnan

eli kyllä tällä paketilla osaltaan tehdään sitä työtä jolla suomen suunta kääntyy ja meidän jokaisen tulee siihen työhön nyt tarttua eikä vain valittaa sitä että täältä puuttuu sitä tai tätä kirjausta kun joka tapauksessa ollaan päätöksiä tekemässä niistä asioista

arvoisa herra puhemies

suomalaiset ovat pystyneet omalla osaamisellaan ja sitoutumisellaan toimimaan vakuuttavasti ja vaikuttavasti osana tätä kansainvälistä rauhanrakentamisponnistusta

tämä työ on paitsi inhimillisesti oikein myös suomelle hyväksi sillä rauhan rakentaminen palvelee koko kansainvälistä yhteisöä oma maamme mukaan lukien

tässä keskustelussa on käytetty hyviä puheenvuoroja isaf operaatiosta sen päämääristä ja saavutuksista sekä niistä näkökulmista joita liittyy suomalaisten rauhanturvaajien aseman parantamiseen

uskallan väittää että suomalaiset rauhanturvaajat selviävät kansainvälisesti vertaillen keskimääräistä paremmin tehtävistään ja väitän myös että tämän voimme hyvin pitkälti laskea toki muiden tekijöiden ohella keskeisesti yleisen asevelvollisuutemme varaan

laajan reservin kouluttaminen mahdollistaa kaikkein haastavimpiinkin rauhanturvatehtäviin tarvittavan parhaan osaamisen hankkimisen yhteiskunnan eri osa alueilta

tätä osaamista on mahdollista saada myös aktiivisesti palvelevien sotilaiden ulkopuolelta koska riittävän suurella joukolla meistä on lähtökohtaisesti valmius palvella maatamme myös univormu päällä

tämä myös afganistanissa ja muissa kansainvälisissä tehtävissä menestymisemme mahdollistava tosiasia on tärkeä pitää kirkkaana mielessä kotimaisessa keskustelussa kun ensi vuonna puhumme puolustusvoimauudistuksesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä käsillä oleva kokonaisuus energiaintensiivisten alojen energiaveron palautuksesta on erittäin tärkeä suomen kilpailukyvyn kannalta globaalissa taloudessa

on kaiken kaikkiaan suomen työllisyyden ja tulevien verotulojen kannalta välttämätöntä että pidämme huolta siitä että meillä raskasta teollisuutta on jatkossakin

sitä kautta meillä on tällaisia hyvää veronmaksukykyä omaavia työpaikkoja joitten kautta saadaan se laaja veropohja laaja määrä työpaikkoja joiden kautta sitten se hyvinvointi turvataan

mutta tähän samaan uudistukseen liittyy myöskin pienempien alojen näkökulma ja tämä edellisessä puheenvuorossa edustaja nylundin esiin nostama asia kotimaisen ruuantuotannon puolesta näillä tiloilla jotka viljelevät kasvihuoneissa on varmasti sen tyyppinen asia jota voi kannattaa ja jota valiokunnan on hyvä tutkia niin että tätä alarajaa voitaisiin myös tältä osin

arvoisa puhemies